samalla kun sanotaan että on hyvä että tiukennetaan käsiaseen saantiedellytyksiä ja pidetään sitä tarpeellisena perusteltuna niin sitten loppuosassa kun on kaikista keskeisin konkreettinen ehdotus jolla voidaan tunnistaa niitä ongelma ja vaaratilanteitakin sitä pidetään tarpeettomana

hallintovaliokunta varmasti käsittelee ja linjaa myöskin tätä tulevaisuutta mitä konkreettista tämän selonteon tulevaisuudessa pitäisi sisältää

minusta ministeri vapaavuori kyllä tietyllä tavalla kuvasi hyvin suomen pääkaupunkiseudun tai metropolialueen niin kuin sitä nyt kutsutaan suhteellisen merkityksen meille verrattuna moniin muihin eurooppalaisiin keskuksiin

nyt tässä ampuma asekysymyksessä on kyse vieläkin vakavammasta kysymyksestä ja tässä mielessä tämä on täysin perusteltu

no tietenkin sen takia että ei meillä katsottu olevan riittävää asiantuntemusta näihin yksityiskohtiin mennä ja sen takia me luotamme että sosiaali ja terveysministeriö yhdessä asianmukaisten tahojen kanssa katsoo sen kynnyksen missä tämä kynnys ylittyy

tässä mielessä siellä tuli tavallaan kyllä aika vahvaa taustaa siihen että meidän kannattaa myös panostaa osaltaan tähän metropolialueen kehittämiseen

mitä tulee sitten näitten hallintokysymysten hoitamiseen minä olen vahvasti maakuntien liittojen kannalla ja tässäkin mielessä herättää kyllä vähän kysymyksiä kun täällä uudellamaalla toimii uudenmaan liitto jolla on lakisääteiset tehtävät joita on jonkin verran lisättykin tässä aluehallintouudistuksessa itse asiassa samoja tehtäviä mitä nyt kaavaillaan tälle metropolihallinnolle onko siihen oikein paljon perusteita

maakunnan liiton tehtävänähän on hoitaa pitkälti liikenteen suunnitteluun maankäytön suunnitteluun myöskin aluekehitykseen ja elinkeinopolitiikkaan liittyviä kysymyksiä asuminen siinä sivussa

olen pahoillani että joudun esittämään tästä metropoli city suomen hallituksesta näin tylyn arvion mutta toivon että se lopputulos neljän vuoden jälkeen hallituksen puolelta on pehmeämpi maakuntien suomea kohtaan

nyt herää kysymys tehdäänkö tällä metropolierillishallinnolla mitä nyt kaavaillaan uudenmaan liitto tietyllä tavalla tältä osin toimintakyvyttömäksi jos siltä viedään asiallisesti ottaen merkittävä osa tehtäviä pois

totta kai meidän pitää tehdä pohjois suomessakin hyvää yhteistyötä ja uskon että edustaja ojala niemelä muun muassa tekee hartiavoimin töitä sen eteen että se hyvä politiikka jolla lapin kaivannaisten hyödyntämistä aloitettiin edellisellä kaudella saa jatkon ja niihin liikenneinfrahankkeisiin jotka tukevat kaivannaisteollisuuden ja matkailun edistämistä saadaan tulevienkin neljän vuoden aikana yhtä hyvin rahoitusta kuin edellisellä kaudella mieluummin paremmin

tämä vain kysymyksenä kun itse vielä kerran kannatan vahvasti maakuntien liittojen aseman vahvistamista

tämä laki oli pitkälle yli vuoden eduskunnan käsittelyssä ja muun muassa sosiaali ja terveysvaliokunnan käsittelyssä ja tältä osin kaikki keskeiset valiokunnat saivat sanoa mielipiteensä asiaan

mitä tulee sitten vielä erityisesti helsingin kehitykseen ja muittenkin pääkaupunkiseudun kuntien kehitykseen on varmasti niin että täällä on erityisongelmia haasteista jotka poikkeavat muitten alueitten kehityksestä

tämä velvoite syntyi valiokunnan käytännössä yksimielisen perussuomalaisia lukuun ottamatta yksimielisen kannan pohjalta koska hyvin vakavalla tavalla halusimme kiinnittää huomiota niihin aitoihin keinoihin lisätä turvallisuutta

mutta on ilmeisen selvää että mitkään uudet hallinnolliset ratkaisut eivät yksistään ratkaise tätä palvelutuotannon tehokkuutta vaan kyllä ne ovat raakoja päätöksiä jotka päättäjien pitää tehdä

tässä lakiesityksessä myönnän sen on paljon asioita jotka toisissa oloissa olisi ehkä voinut jättää toteuttamatta mutta kyllä se yhteiskunnan ilmapiiri on hyvin selvä että tähän aseturvallisuuden lisäämiseen on ollut tarvetta mennä

me tiedostamme sen ettei tällä aselakiesityksellä yhteiskunnan ongelmia poisteta yksinään mutta se on yksi osa tätä kokonaisuutta ja olen erittäin iloinen että valiokunnassa perussuomalaisia lukuun ottamatta kaikki vastuulliset eduskuntaryhmät olivat valmiita tulemaan tämän aika paljon muutetun ehdotuksen taakse

pitää tehdä organisaatioitten muutoksia toimintatapojen muutoksia ottaa parhaimpia käytäntöjä käyttöön ja sitä kautta hillitä sitä kasvua mikä erityisesti toimintamenojen osalta on jatkunut hyvin pitkään

kimmo kiljunen nosti esille yhtenäisen veroprosentin

se on tietyllä tavalla toki joka puolella sama tilanne että ne vaihtelevat ja syntyy varmasti tällainen oikeudenmukaisuuskysymyskin

erityisen myönteisenä pidän sitä että tässä esityksessä panostetaan merkittävällä tavalla uusiutuvan energian hyödyntämiseen aivan sillä tavalla kuin eduskunta edellyttikin hyväksyessään tämän mittavan energiapaketin siis ydinvoiman ja uusiutuvan energian paketin aiemmin

arvoisa puhemies

ainoa tapa lisätä ensi vaalikaudella perustienpidon rahoitusta on rakentaa uusi rahoitusjärjestelmä näitten isojen kehittämishankkeitten rahoittamiseksi ja siirtää niistä kehykseen perustienpitoon lisää rahaa

on hyvä että eduskunnassa on yhteistä tahtoa tämän yhteisen kakun kasvattamiseen metropolipolitiikan kautta mutta niin kuin aiemmin sanoin tarvitaan myös yhteistä tahtoa huolehtia koko maan kehityksestä ja suunnata sinne oikeudenmukaiset voimavarat niin liikenteeseen palveluihin kuin muihinkin toimenpiteisiin

me tarvitsemme infra oyn joka saa rahaa työeläkevaroista ja esimerkiksi korvamerkitsemällä polttoaineveroista tietyn osa tämän uuden yhtiön pääomittamiseen

se jäi vielä jonkin verran vajaaksi mutta uskon ja toivon että eduskunta voi vielä korjata sitä esitystä ja löytää myös uutta rahaa metsänparannusvaroihin

tämä sen takia että on tärkeää että ne hoitotoimet pystytään ajallaan tekemään koska se on myöskin tulevaa talouden kasvua kun ne tehdään ajallaan

aikaisemminhan nimenomaan valtiovarainministeri katainen ja valtiovarainministeriö ovat suhtautuneet hyvin kriittisesti siihen että perustettaisiin joku muu järjestely

siellä on haluttu lapsilisä työttömyysturva ja miljardihankkeet ikään kuin ajatella budjetoituna samalla tavalla

myönteisenä asiana oli myös että pitkään odotettu raiviopeltojen jono lähtee purkaantumaan

nyt minä uskon kun ryhmäpuheenjohtaja käytti erittäin hyvän puheenvuoron tähän suuntaan että me löydämme laajan poliittisen konsensuksen ja uskon että sdpn puolellakin saattaisi olla jopa valmiutta tulla

elikkä niin kuin täällä sekä valiokunnan puolelta että ministerin puolelta todettiin nyt valmistellaan tämän lain pohjalta asetus sosiaali ja terveysministeriön ja sisäministeriön välillä ja siinä katsotaan missä se kynnys tulee ylittymään neuvotellen yhteistyössä lääkäriliiton kanssa ja asiantuntijoitten kanssa

ei pidä luoda mitään dramatiikkaa tähän koska siitä ei ole kysymys vaan on kyse saman tyyppisestä käytännöstä kuin ajokorttikäytännön osalta

tämä on toinen asia jossa toivon että eduskunta pystyy korjaamaan tätä esitystä ja kerralla ottamaan tämän tuen piiriin ne pellot jotka ovat pitkään olleet jonotuslistoilla

minä puhuin tästä koko lakiesityksestä

tämä koettiin vain todella konkreettiseksi keinoksi puuttua omaehtoisesti niihin tilanteisiin jotka saattavat johtaa aseluvan perumiseen ja pois ottamiseen

kun valiokunta on saanut lausunnot se on lähtenyt muokkaamaan mietintöä parantanut sitä ja korjaillut sitä aika merkittävällä tavalla

tämä sen takia kun petovahinkolaki lähtee siitä että jos vahinkoja on enemmän kuin määrärahaa niin kaikkia korvauksia alennetaan

valiokunnan virkavastuulla toimivat neuvokset ovat selvittäneet tätä asiaa onko tarvetta ja edellytyksiä viedä perustuslakivaliokuntaan

ja tämä niin kuin sanoin aikaisemminkin on hyvin konkreettinen keino aivan eri mittaluokan keino kuin se että tämä kotitarkastus olisi säilytetty jolla ei olisi ollut käytännön merkitystä tässä mielessä

tässä mielessä tämä lisärahoitus on aivan välttämätöntä koska sillä on tärkeä ja iso merkitys esimerkiksi poronhoitoalueen ja sen elinkeinon kannalta

tämä arvio tehtiin myös puhemiesneuvostossa virkavastuulla toimivien virkamiesten toimesta

vielä jonkin verran puuttuu ja nyt tältäkin osin toivon että eduskunnassa löydettäisiin hyvää tahtoa se tarvittava pieni lisärahoitus tähän osoittamaan

eli kaikki ne oleelliset kysymykset mitä substanssiin liittyy käytiin läpi jo siinä ilmoitus kelvollinen kysymys ilman oikeuskysymyksessä on ilmoitusoikeuskysymyksessä ja valiokunta tiukensi sitä juuri näillä perusteilla mitä aiemmin olen sanonut

kähkösen kanssa teemme hartiavoimin töitä tuolla jaostossa tämänkin asian osalta

myönteisenä asiana on nähtävä myös se että budjetissa osoitetaan rahaa teollisuussijoituksen pääomittamiseen ja teollisuussijoituksellahan on tärkeä rooli meillä pääomarahoittajana

ja niin kuin täällä aiemmin ministeri pekkarinen kertoi myös viennin rahoituksen puolella on tehty ratkaisuja jotka tuovat tämän rahoituksen piiriin entistä laajemmin yrityskenttää myös pienempiä ja keskisuuria yrityksiä

kähkönen joka suhtautuu myönteisesti maaseudun kehittämiseen ja elinkeinoelämään mutta valitettavasti siellä on valtaosa sitten ihan toisella tavalla ajattelevia henkilöitä mutta hyvä näinkin

kummassakaan puheessa ei ollut painomustetta uhrattu yhdellekään sellaiselle sanalle kuin maaseutu maa ja metsätalous ja se oli tietysti merkille pantavaa

ei yhtään riviä tai sanaa ollut uhrattu näissä kahdessa puheenvuorossa tärkeille aloille myös suomen tulevaisuuden kannalta tärkeille aloille joilla hyödynnetään laajassa mittakaavassa suomalaisia luonnonvaroja tämän kansakunnan menestyksen kannalta

vaikka täällä ministeri urpilainen ja monet muut ovat pyrkineet selittämään niin ei totuus muutu toiseksi

tämä nykyinen hallitus ajaa suomea poikkeuksellisen voimakkaalla tavalla niin keskittyneeseen suuntaan että sitä suomen historia ei tunne ja tämä toteutetaan jokaiselle hallinnonalalle kohdistuvilla ratkaisuilla jotka vievät samaan päämäärään

osaamispalveluita heikennetään maakunnista infraa leikataan ja mikä surullisinta

asumiskustannuksia lisätään energiaveroja korotetaan luonnonvarojen hyödyntämisessä asetetaan kyseenalaiseksi suomen sitoutumistavoitteen onnistuminen uusiutuvan energian lisäämisessä

ei tämä selittelemällä parane

tynkkynen hyvin viileän asiantuntevasti arvioi tätä perussuomalaisten ilmastopolitiikkaa ja nimenomaan niitä heikkouksia mitä se sisältää ja tavallaan sitä epärealismia mitä se sisältää

on hyvä että tällaisia viileitä arvioita tehdään koska perussuomalaisten tavoitteina tietysti ovat vähän toisenlaiset tavoitteet kuin tämän ilmastopolitiikan kysymyksiin tai suomen etuun liittyvät asiat

heidän ainoa tavoitteensa oikeastaan on saada riittävä kannatus vaaleissa ja muut ovat sitten vastuullisten puolueitten hoidettavia asioita

elikkä tällä tavalla hyvä analyysi

täällä on sanottu että se on soinin ohjelma

herra puhemies

vanhasen kakkoshallitus on hoitanut erittäin vastuullisella tavalla kuntapolitiikkaa ja pitkälle sen seurauksena kuntatalouden tila on tänä vuonna ollut poikkeuksellisen hyvä ja monilla myönteisillä ratkaisuilla luodaan edellytyksiä myöskin kuntatalouden pitkän aikavälin hyvälle hoitamiselle

tosiasiassahan se on matti putkosen ohjelma eli sakn vähemmistön ohjelma jossa on tuotu kaikki ne yksityiskohdat esille joita putkosen suusta on vuosikymmenten aikana tullut

samalla tavalla näen että tätä on arvioitava kokonaisuutena josta ilmastokysymys on yksi osa mutta siihen pitää liittää myöskin aluetalous huoltovarmuus työllisyys ja kotimaisuus kokonaisuutenaan

päinvastoin pitää turvata pitkälläkin aikavälillä tämä turpeen käyttö mutta toki huomioiden nämä vesiensuojelukysymykset ja ensisijaisuus käyttää turvetta yhdessä puuperäisten polttoaineitten kanssa ja kansallinen tasapaino myös tältä osin ei niitä radikaaleja linjoja joissa halutaan nyt ja heti ajaa tämä tärkeä polttoaine alas

molemmat vanhasen hallitukset ovat korvanneet veronkevennysten aiheuttamat veromenetykset täysimääräisesti

kuitenkin meillä on yhteinen huoli siitä että talouden kasvun heikentyminen ja taantuma merkitsevät paineita myöskin kuntatalouteen

esimerkiksi ensi vuodelle esitetty harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen määrä on todennäköisesti liian matala ja sitä joudutaan tarkistamaan ensi vuoden aikana

nyt on hyviä hankkeita vireillä ja tämän paras hankkeenkin kautta monia yhteistoiminta alueita on muodostettu ja myöskin kuntarakenne on vahvistunut

tässä on erittäin tärkeää että uusi järjestelmä pystyy turvaamaan kaikkien kuntien rahoituspohjaa ja palveluitten saatavuutta niin että kuntien välisiä tuloeroja pystytään kaventamaan huomioimalla riittävällä tavalla erilaisia olosuhdetekijöitä kuten sairastavuutta kunnan sijaintia ja muita olosuhdetekijöitä

myöskin verotulojen tasausjärjestelmää pitää edelleen parantaa jotta siitä hyvästä talouden kasvusta mitä voidaan yhteisillä ponnistuksilla aikaansaada riittävä osa tulee kaikkien suomen kuntien hyödyksi

nythän meillä on käynyt viime vuosien aikana niin että kuntien väliset veroprosenttierot ovat kasvaneet voimakkaasti ja tälle kehitykselle pitäisi saada jonkinlainen katto

sen takia on perusteltua selvittää mitä merkitsisi jos asetettaisiin veroprosentin katto jonka yli menevästä osuudesta valtio vastaisi ja tulisi näitten heikoimman tulopohjan kuntien tueksi turvaamaan kansalaisten tärkeät peruspalvelut koska siitä on pidettävä kiinni että peruspalveluitten yhtäläinen saatavuus pitää varmistaa ja viime käden vastuunkantaja on valtio ja yhteiset resurssit ja verovarat

toivon että tätä asiaa hallituksen piirissä myös valmistellaan ja löydetään yhteinen poliittinen linjaus sille että ikään kuin tietynlainen perälauta asetetaan tähän veroprosenttien kasvulle

arvoisa herra puhemies

toki se edellyttää sitä että ne kunnat jotka tähän menettelyyn tulisivat mukaan joutuisivat hyvin voimakkaalla tavalla sopeuttamaan omaa toimintaansa ja huolehtimaan siitä että kustannustehokkuus on palvelutuotannossa paras

tässä on tursa ministerille tuo varsinkin käy debatti vastus paavo roin eettiseltä nobel keskustelua eteenpäin

suomi tarvitsee lisää vientiä me tarvitsemme lisää investointeja me tarvitsemme toimenpiteitä joilla talouden kasvua pystytään vahvistamaan ja me tarvitsemme toimenpiteitä joilla tuontia voidaan korvata

nopeutesi kesto ylittää viiden minuutin

on valitettavaa että nykyinen hallitus tekee kyllä osittain oikeita asioita mutta mittakaavaltaan liian pienessä määrin

hallitus toteuttaa sitä muutaman kymmenen miljoonan euron panostuksella kun nyt tarvittaisiin usean miljardin euron kasvurahasto jolla saataisiin aikaan suomessa uusia investointeja pystyttäisiin varmistamaan se että pk yritysten rahoitus toimii tilanteessa jossa pankit ovat entistä varovaisempia ja ovat nostaneet vakuus ja marginaalivaatimuksia

haluan kiinnittää myös huomion siihen että hallituspuolueitten laatimassa valtiontalouden kehyksiin sisältyvässä mietinnössä ei juuri mainita sanallakaan maaseutuelinkeinoja ja maaseutu suomen mahdollisuuksia ja voimavaroja suomen talouden kasvun yhtenä tärkeänä moottorina

tämä on tietenkin hallituksen ideologinen valinta ja ratkaisu mutta sillä tavalla erittäin valitettavaa koska nyt pitäisi myöskin hallituspuolueissa ymmärtää se että maailmanlaajuisesti uusiutuvan energian merkitys korostuu ja ruuan kysyntä kasvaa valtavalla tavalla maailmalla puhtaan veden merkitys korostuu ja meillä on myöskin valtavan hienoa matkailumaisemaa täällä suomalaisella maaseudulla ja maakunnissa

vihreitten ja vasemmistoliiton energiapolitiikan uskottavuus on täysi nolla

herra puhemies

tämä tämänpäiväinen fennovoima päätös oli erittäin tärkeä ja merkittävä paitsi energiapoliittisesti myös aluepoliittisesti ja työllisyyspoliittisesti

nämä olisivat ansainneet kyllä konkreettisia toimenpide esityksiä miten me esimerkiksi saavutamme tämän uusiutuvan energian lisäystavoitteen miten me pystymme turvaamaan käytännössä omavaraisen ruuantuotannon

se on tarkoitus hallituksen toimesta ilmeisesti ajaa alas tällä vaalikaudella jolloin seuraava hallitus joutuu tämänkin kysymyksen ja tämän investointirahaston rakentamaan alusta uudelleen

täällä tiistain keskusteluissa muun muassa kokoomuksen vahvat vaikuttajat edustaja zyskowicz ja sasi tulivat vahvasti tukemaan keskustan ja lähes muun opposition esitystä

eli monessa mielessä tämä maaseutu suomen unohtaminen voimavarojen unohtaminen on kyllä paha strateginen virhe mikä tällä hallituksella on nyt käymässä toteen

nyt olisi aika hankkia työpaikkoja ja vähentää kivihiiliriippuvaisuutta yhdellä ainoalla päätöksellä jonka voitte vielä tuoda lähiviikkojen aikana tänne eduskuntaan

täällä on puhuttu myöskin tästä yhteiskuntasopimuksesta ja sen välttämättömyydestä

keskustan puolelta tämä on tiedostettu jo pitkään ilmeisesti alkuperäinen idean isä on talousvaliokunnan puheenjohtaja pekkarinen

nyt tarvittaisiin kuitenkin hallituksen puolelta muutakin kuin täällä eduskunnan suuressa salissa toivomusten esittämistä

tarvittaisiin niitten yhteyksien käyttämistä mitä luulisi olevan hallituksella kokoomuksella ekn suuntaan elinkeinoelämän keskusliiton suuntaan ja sdpllä sakn suuntaan erityisesti

tämä kevään kierroshan osoitti että jos nämä suhteet ovat niin ne ovat aika viileässä tilanteessa koska ratkaisua ei syntynyt mutta koko suomen etu olisi että näin jatkossa syntyisi

ja keskustassa kuten on sanottu olemme vahvasti sen kannalla että tällainen laaja sopimus syntyy pitkäjänteinen maltillinen kilpailukykyä vahvistava sopimus joka myös turvaa ostovoimaa sitten valtion toimenpiteitten kautta

tässäkin pitää sanoa että hallituksella ja hallituspuolueilla on avaimet käsissään valta ja voima ainakin vielä tällä hetkellä käytössä mutta kun päinvastoin toimitaan koko ajan suolletaan lisää lainsäädäntöä säädöksiä joilla luodaan rajoitteita ja esteitä ja vaikeutetaan elinkeinoelämän toimintaa yritystoimintaa ja monia investointeja lupamenettelyt ovat erittäin hitaita niin voi sanoa että puhetta riittää mutta teot ovat vaatimattomia

totta kai nämä kysymykset olisivat tärkeitä että saataisiin paljon tehokkaampaa toimintaa byrokratiaa vähemmäksi sääntelyä vähemmäksi ja tällä tavalla sitä rohkeutta mitä täällä kaivattaisiinkin ja innovatiivisuutta käytännön toimenpiteisiin enemmän

mutta jääkö tämäkin uuden hallituksen ja eduskunnan toimeksi siltä näyttää elleivät nämä puheet nyt muutu vähän konkreettisemmalle tasolle ja lakiesitystä

arvoisa puhemies

myöskin poliisin osalta pidimme tärkeänä hallinto ja turvallisuusjaostossa että tähän ampuma asekouluttajien koulutusjärjestelmään osoitetaan määrärahaa pyyteetön järjestelmä osui tänä määräraha koska tämä oli yksi niitä kritiikin kohteita mitä aselain käsittelyn yhteydessä opposition ainakin osan opposition puolelta esitettiin

sdplle sanon ihan ystävyydellä että kyllä opposition uskottavuutta parantaisi jos aina ei olisi sama vastaus että hyvä mutta väärin sammutettu

sitten valiokunnan linjaus on että krpn ja liikkuvan poliisin toimitilat pitäisi yhdistää tai itse asiassa laajentaa krpn toimitiloja jotta liikkuva poliisi voisi sijoittaa toimintonsa sinne samoin tiettyjä toimintoja myös poliisihallitukselta tullin rikostorjunnasta ja poliisin tekniikkakeskukselta

hän siis vaatii tätä

edustaja sarkomaalle ja muillekin hallituksen edustajille pitää sanoa että valitettavasti on käynyt niin että hallitus on ajanut kunnat talouskriisiin ja hallitus on itse ajautunut toimintakriisiin kunta ja sote politiikassa